nyt edustaja lindtman aikanne on lopussa puheenvuoron suhteen

mitä tulee ed

vahvat liittovaltioinstituutiotkin jo hyvin nopealla vauhdilla

teidän tavoitteenne ovat ihan oikeita mutta mitä kertovat ne tilastot jotka teidän arvoisa työministeri ministeriöstänne on kerrottu

arvoisa puhemies

uuden devalvoituvan valuuttansa turvin ja imfn ja eun avulla kreikka voi saavuttaa uuden kilpailukyvyn ja kasvun

tästä syystä toimet jotka nyt tässä erityisaluemenettelyssä kohdennetaan tälle toimialalle ovat toimia joilla alan yrityksiä autetaan uuteen alkuun uusille liiketoiminta alueille ja toisaalta toimia joilla alan työvoimaa koulutetaan kurssitetaan vastaamaan työllisyystarpeisiin alalle jolla työtä voi olla tarjolla

mutta sillä tavalla sdp on erittäin johdonmukainen että sdplle ei myöskään viime vaalikaudella mitenkään sopinut se että välttämättömyyshyödykkeiden kuten ruuan ja ravintolaruuan verotusta tuntuvasti laskettiin monella prosenttiyksiköllä

ei niitä yhteisvastuullisia toimia ennen tule ennen kuin otetaan finanssiunionin tiellä nämä ja nämä askeleet ennen kuin mennään kohti liittovaltioitumiskehitystä näillä ja näillä toimenpiteillä

tämän lisäksi toki niissä evmää koskevissa säädöksissä sanotaan että evmn hallintoneuvosto voi ottaa pois sellaisia tehtäviä tai sellaisia luototusmahdollisuuksia mitä evmlle annettiin ja myöskin lisätä sinne joitain uusia luototusmahdollisuuksia pääomittamismahdollisuuksia

lähes puoli miljoonaa ihmistä on ilman varsinaista normaalia työtä

se ei tapahdu ensi vuonna vaan se tapahtuu vasta seuraavana vuonna tämä uudistus

sähkön valmistuksessa hiilen käyttö kasvoi monella sadalla prosentilla monella sadalla prosentilla

kun ed

johannes koskinen todella puuttui siihen miten eri alueet vähän syrjäisemmätkin ymmärsin tätä kohtaa kutitellun siinä kivasti nyt sitten hoituu jos destiasta myydään joku siivu

arvoisa puhemies

teillä on hyviä pyrkimyksiä mutta ne pyrkimykset eivät riitä varsinkin kun työttömyydessäkin eri puolilla suomea on jopa kaksinkertaiset erot

mitä tulee muutoin tähän verouudistukseen näihin veroratkaisuihin nimenomaan lämmityksen ja sähkön osalta jotka astuvat voimaan ensi vuonna ja ne ovat ministeri kataisen vastuulla olevia asioita mutta koko hallitus kantaa niistä vastuun niin ed

keskustan johdolla se tehtiin se temppu viime vaalikaudella

siellä on myöskin työntekijöitä metsureita jotka hekin ovat menettäneet työpaikkansa mutta sen ohella nämä metsäkoneurakoitsijat jotka paitsi menettävät työpaikkansa myöskin menettävät ne investoinnit joihinka he ovat paljon panostaneet ja näitä vastaan me pyrimme nyt tulemaan erilaisin toimin

jaakonsaarikin sanoi että aika paha kysymys

kun hallitus on esittänyt puhtaan energian ohjelman jos ohjelma onkin puhdas kuka siitä politiikasta voi sanoa että se politiikka on puhdasta jos hiilen tuotanto on kasvamassa maahan huippuvauhtia

ja heti kun te pääsitte valtaan te olette johdonmukaisia siinä että kyllä pitää hilata ylöspäin ruuan ja ravintolaruuan hintaa lääkkeitten arvonlisäveroa liikenteen majoituksen ja asumisen nehän kaikki myöskin kuuluvat alennettuihin arvonlisäverokantoihin

ei ole pidetty silloin maan kaikkien osien menestyksestä huolta ei siis myöskään valtiovallan toimesta ja tähän me vaadimme muutosta

menemme ryhmittäin katsoen osin kolmatta kierrosta

vielä kolme puheenvuoroa sen jälkeen ministerin vastaus

no se tulee pääministerille saman tien

onko tällä hetkellä destialle määrätty ensimmäistäkään sellaista tehtävää jossa määräyksessä sille sanottaisiin että muuten kilpailette ihan muiden kanssa tässä markkinassa mutta sitten sen lisäksi hoidatte tuon syrjäkylän tien vähän niin kuin omilla rahoillanne

kyllä ne toimet missä nyt valtiovalta pyrkii olemaan aktiivisesti mukana ovat jo äsken kerrottujen vientiin liittyvien rahoitus ja takauspullonkaulojen aukaisemiset

eli tällainen määrittely jossa perusturva ymmärretään koskemaan vain näitä tiettyjä asioita on meidän mielestämme kerta kaikkiaan väärä

toisin kuin te väititte ne rankaisevat pääsääntöisesti eniten niitä raaka aineita jotka aiheuttavat eniten päästöjä eivätkä lainkaan ed

vai pysyäkö edelleenkin saksan kelkassa okei

tänä päivänä vapautettiin julkista keskustelua varten kriisinratkaisujärjestelmän se osa mikä liittyy evmään ja sen käyttöön ja nyt voin näin ollen siitä puhua

ja se kysymys kuuluu nyt

arvoisa puhemies

mihin toimiin te vielä lupaatte ryhtyä jotta tämä kehitys kuukaudesta toiseen entistä syvempi työttömyys työllisyysaste laskee kaiken aikaa katkaistaan ja kasvu saadaan liikkeelle koska ilman kasvua suomi ei tästä nouse

arvoisa puhemies

liittyen siihen onko työ ja elinkeinohallinto vetämässä pois palveluitaan jo viime vuoden puolella tehdyn ratkaisun jälkeen me emme ota te toimistopalveluita pois yhdeltäkään sellaiselta paikkakunnalta missä niitä viime vuoden puolella oli

me varaudumme siihen että tänne eduskuntaan tuodaan myös tarvittaessa alaa koskeva lainsäädäntö mutta sen lisäksi on tärkeää että myös niitä kotimarkkinayrityksiä vastaan jotka nyt eivät saa riittävän helposti pankeista rahaa välttämättömien pyörien pyörittämiseen että myöskin niitä yrityksiä vastaan valtio menisi omilla toimillaan sekä takaamaan niitten luottoja että myöskin myöntämään luottoja silloin kun pankki rahalaitokset eivät niitä voi myöntää

myönnän että maakaasun tuontia monet maat ovat lisänneet mutta tuskin hiilen käyttöä niin paljon lisänneet kuin suomessa täällä on tehty

olemmeko me siis saksan kelkassa ja sanomme että okei me olemme valmiit hyväksymään nämä eurobondit mutta sen jälkeen kun ensin mennään kohti syvempää finanssipoliittista integraatiota kohti liittovaltiota

arvoisat edustajat terävät välikommentit ja välihuudot ovat aina paikallaan ja oikeastaan ryydittävätkin hyvää keskustelua

arvoisa puhemies

nimittäin nyt tapahtuu sillä tavalla että nyt evmn säädöstöä muutetaan niin että jatkossa evm voi mikäli tuon kriisinratkaisurahaston varat eivät riitä olla pääomittamassa suoraan sellaisia pankkeja jotka euroalueella ovat joutuneet suuriin vaikeuksiin

kyllä tämä hallitus on kokoonpanonsa vanki

jos edustajat sieltä puolen pystyvät kertomaan että destialla nykyisin on tällaisia erityisiä velvoitteita niin minäkin muutan kantani toiseksi kuin mitä se oli valtioneuvostossa tänä päivänä tämän asian yh teydessä

tämä on ollut kyllä julkisuudessa jo paljon ennen helsingin sanomiakin mutta sielläkin se on ollut tämä mitä on tapahtunut elikkä asiantuntijaryhmä todella arvioi tällaisen oman erillisen syöttötariffijärjestelmän joka ei kulkisi valtion budjetin kautta

samaan aikaan suomalaisiin metsiin puu mätänee ja myöskään turvetta ei voida eri syistä nyt käyttää niin kuin sitä voisi käyttää ja soisi käytettävän

te heikensitte suomalaisen bioenergian kilpailukykyä radikaalisti ja ratkaisevasti

tässä on sullemulle periaate se johtava periaate millä tämä on ratkaistu

arvoisa puhemies

tämä työpaikkojen syntymisen laskenta riippuu nyt vähän siitä mitä kaikkea tässä otetaan lukuun

arvoisa puhemies

äsken talousvaliokunnassa sitran edustaja kertoi erinomaisen havainnollisella tavalla miten on esimerkiksi kuopion energian tapauksessa jos tehdään bioenergialla se energia mitä siellä chpllä tuotetaan siis sekä sähköä että lämpöä tai se tehdään hiilellä ja ne esimerkit olivat kerta kaikkiaan vavahduttavia

destia toimii tällä hetkellä täysin kilpaillussa markkinassa yrityksenä muiden tuossa markkinassa toimivien yritysten kanssa ja kun näin on niin kysyä sopii tarvitaanko joku erityinen peruste sitten siihen että siinä markkinassa pitää valtiollakin olla ihan erillinen yhtiö

toivon että siitä ei tule kuitenkaan sellaista yleistä mölinää joka peittää sen sanoman mitä puhuja yrittää kertoa

ja käytännössä se johtaa siihen että se linja tästä puuttuu jolla suomi nostetaan vahvan kasvun tielle ja jolla samalla kertaa tuolla linjalla huolehditaan eri alueiden ja eri kansalaisryhmien yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta

eduskunta katsoo esityksen olevan suomen kansallisen edun vastainen eikä hyväksy suomen osallistumista kreikan toiseen tukipakettiin sekä toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

skinnari kaikki keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sen neuvottelukunnassa mukana rakentamassa yhdessä sitä ja meillä on erittäin yhteinen käsitys siitä mitä pitää tehdä ja moniin toimiin on ryhdytty

nyt perustuslakiasiantuntijat epäilevät että se on perustuslain kanssa sopusoinnussa

ministerin täytyy tietää että suomalaiselle bioraaka aineelle pohjautuvia chp laitoksia suomessa ei investoida tänä vuonna

me häviämme nyt päättyneeseen kauteen verrattuna monta sataa miljoonaa euroa

arvoisa puhemies

hallitushan eilen esitteli tällä lailla lain jolla jolla täällä järjestelyn jolla pankkien välistä luotonantoa nyt pyritään saamaan liikkeelle

edustaja jaskari

arvoisa puhemies

jos muut järjestelyt eivät riitä pelastamaan sitä pankkia joka katsotaan kuitenkin välttämättömäksi pelastaa nyt evmlle avataan mahdollisuus että se voi suoraan pääomittaa tällaista pankkia

emme me ole valmiita myymään strategista omistajuutta ja altia meidän mielestämme koko toimitusketjuna sellaista on

en itse sanonut enkä kuullut kenenkään toisen keskustalaisen äsken käydyssä keskustelussa sanoneen että pääomaverokantaa pitäisi nostaa siitä mitä se täällä on

sitä te ette nyt tehneet vaikka te vaaliohjelmassanne kyllä lupasitte

nyt on valmistellaan sellaista järjestelmää jolla tavallaan sama tarkoitus hoidettaisiin niin että verolla kerätään se syöttötariffiin tarvittava maksu ja sitten budjetin kautta kohdennetaan niille syöttötariffin saajille jotka sitä tariffitukea sitten aikanaan saavat

ja tämä siksi että te luovuitte siitä että harvalla asutuksella rahojen jakoperusteena oli se vahva merkitys mikä sillä aikaisemmin on ollut

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen tähän kahden edustajan jo esittämään kysymykseen nousemaan ylös ja painamaan v painiketta

sen verran tuontienergiaa eikä mitä tahansa tuontienergiaa vaan kivihiiltä aletaankin tuoda maailman suurimpaan biovoimalaitokseen pietarsaaressa

kyllä viinaa osaa yks sun toinen valmistaa mutta koko se ketju muodostaa strategisesti tärkeän tuotantoketjun ja siitä syystä me emme sitä ole valmiita myymään

nimenomaan investointikysyntää pitää saada vauhditettua tässä tilanteessa ja sellainen velka joka otetaan nimenomaan sellaisiin tarpeisiin ei syömävelka kyllä tulevaisuudessa poimii sitä kasvavaa kansantuloa jota me välttämättä tarvitsemmekin

totta kai on aivan välttämätöntä että lainsäädännön oikeustilan pitää olla kaiken aikaa vailla mitään perustavaa laatua olevia tulkintaeroja

jos ei niin valtiota tarvitaan paljon enemmän mukaan

miksi luovuitte siitä ja sallitte sen että suomen maakunnat menettävät satoja miljoonia euroja edessä olevan seitsemän vuoden aikana

olennaista on se että kun aikaisemmin velkojavelallinen suhde syntyi evmn ja jonkun jäsenmaan välille nyt tuo velkojavelallinen suhde voi syntyä nimenomaan evmn ja yksittäisen pankin välille

mitä tulee vielä näihin edustajan mainitsemiin hokkuspokkuskonsteihin ei se ole mikään hokkuspokkuskonsti jos me esimerkiksi monen sadan miljardin euron suuruista eläkepääomaa houkuttelemme pienillä insentiiveillä tulemaan mukaan auttamaan yrityksiä niitten sekä oman pääoman ehtoisen että velkarahan saannissa

ottakaa nyt ihmeessä hallitusherrat järki käteen ja lopettakaa puolen miljardin euron syytäminen hiilen tuontiin tänne ja kääntäkää kelkka niin että meillä aletaan käyttää energian tuotannossa suomalaista bioenergiaa

sekä suhteessa kansantalouteen että viennin määrään suomen vienti näitten pk yritystenkin vienti venäjälle on aivan eri sfääreissä kuin saksan kansantaloudesta vienti tai saksalaisten yritysten vienti meidän eduksemme

jos te indeksiä parannatte indeksi ei ole ansioiden tai toimeentulon kohennus vaan vain kompensointi niistä kustannusten lisistä mitä on tapahtunut

silloin kun on kaikesta suurituloisimmista kysymys olivat he yrittäjiä palkansaajia tai eläkeläisiä ketä tahansa silloin kun on vaikea tilanne maan taloudessa kyllä minusta silloin ammattiin tai siihen yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta niillä kenellä eniten on pitää olla valmius kantaa vähän suurempi vastuu siitä yhteisestä taakasta

hallitusta voi kiittää ja erityisesti temiä voi kiittää ja antaa tunnustuksen sille siitä että se on sitoutunut selvitysmies tarasti muurinmurtajanaan siihen että tuulivoiman käytön lisäämisestä pidetään kiinni

puu on kierrätettävä uusiutuva kestävän kehityksen mukainen päästöjä aiheuttamaton raaka aine moneen eri tarpeeseen ja uskon erittäin vahvasti että sen erittäin mittavan kehittämistyön tuloksena meillä jatkossa jalostetaan puuta

arvoisa puhemies